ne palvelevat kaikella tavalla tätä energiapolitiikankin oikeaa suuntaa

asuntoministerille nostaisin erityiskysymyksenä tämän energiatehokkuuden määritelmän lähinnä hirsitalorakentamisen osalta

ette kai te voi jättää tätä kysymystä syksyksi odottelemaan ja sitä kautta epätietoisuuden varaan

arvoisa herra puhemies

te voisitte nostaa puolueenne kannatusta edelleenkin kun lähtisitte pelastamaan isänmaata lähtisitte tekemään työtä sen eteen että suomi pärjää ja menestyy

periaatepäätökset kahden lisävoimayksikön rakentamiseksi ovat osa hallituksen kuluvana keväänä tekemiä energiapolitiikan ratkaisuja

näin pitäisi olla mutta näin ei ole

nyt on todella kriisitietoisuus hukassa jos tätä kysymystä ei pystytä ratkaisemaan nopealla aikataululla

sähkön omavaraisuuden lisääminen kuuluu suomen pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategian keskeisiin tavoitteisiin

hallitus toteuttaa näitä uudistuksia esimerkiksi poliisiuudistusta sillä tavalla että kirjataan kauniit tavoitteet mutta käytännön arkielämä osoittaa että palvelut etääntyvät ja meillä ihmisten eriarvoisuus kasvaa

tuolla pohjoisessa on aikamoinen huoli siitä miten hirsitaloteollisuuden käy näissä uusissa tiukentuneissa määräyksissä ja toivoisin että tässä haettaisiin sellainen kompromissi ja ratkaisu joka pitäisi elävinä kuitenkin nämä hirsitalotehtaat joilla on iso alueellinen merkitys myöskin pohjois suomen osalta

kauaskantoiset ratkaisut tuovat työtä ja toimeentuloa koko maahan antavat elinvoimaa alueelle ja yritysten ennen muuta energia alan teknologiayrityksen kehitykselle

valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuuteen ja pitää asianmukaisena että hallitus on pystynyt akuutissa tilanteessa turvaamaan kotimaista ruutituotantoa

mitä te vastaatte arvoisa sisäministeri tähän kritiikkiin aiheelliseen kritiikkiin joka perustuu siis käytännön elämän kokemuksiin niitten ihmisten toimesta jotka asuvat tuolla keskusten ulkopuolella

lopettakaa se peli tulkaa pöytään pelastakaa isänmaa ja lähtekää sillä tavalla rakentamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

esitutkinta pakkokeino ja poliisilainsäädännön muodostama kokonaisuus on viranomaisten toiminnan ja kansalaisten oikeusturvan kannalta merkittävä uudistus

kaiken kaikkiaan kovilla odotuksilla mennään tähän ensi vuoden alun elvytyspakettiin ja olen aivan varma että hallitus pystyy tuomaan eduskuntaan kokonaisuuden joka merkittävällä tavalla kohentaa rakentamisen työllisyyttä

tässä vesivoima on aivan ylivoimainen

teille tarjoutuu nyt erinomainen tilaisuus hyvään yhteistyöhön kun annatte tukenne euroopan unionin kolmanneksi mittavimmalle elvytyspaketille mitä vanhasen hallitus esittää

on siis punnittava lisäydinvoiman tarve arvioitava hankkeiden kansantaloudelliset sekä alue työllisyys ja ympäristövaikutukset sekä niiden merkitys energiapolitiikan kokonaisuuteen

eduskunta edellyttää hallituksen laativan ajantasaisen poliisin pitkän aikavälin tehtävä resurssi ja rahoitussuunnitelman johon myös sitoudutaan

tässä mielessä hallituksen linja on viisas että ei kerralla panna kaikkia panoksia peliin niin kuin oppositio on halunnut vaan asteittain järkeviä hankkeita työllistäviä hankkeita tuodaan myöskin tämän talon päätettäväksi

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muun muassa vesiluvan myöntämiseen liittyvästä katselmustoimituksesta luopumista mikä on oikea toimi jotta vesiasioiden käsittely nopeutuisi

kaiken tämän kuullun perusteella on entistä suurempi syy suosittaa hallitukselle että ottakaa tuo edustaja pekkarinen konsultiksi

sitä on käsitelty eduskunnan hyväksymässä energia ja ilmastopoliittisessa selonteossa hallituksen energiaratkaisujen yhteydessä tehdyissä päätöksissä valtioneuvoston eduskunnalle antamissa periaatepäätöksissä lisäydinvoiman rakentamiseksi sekä viimeksi talousvaliokunnassa ja sille lausunnon antaneiden erikoisvaliokuntien asiantuntijakuulemisissa

ministeri pekkarinen voisitteko vähän kuvailla tätä laajaa yritystoiminnan edistämispakettia sen vaikutuksia ja tuloksia mitä arvioitte sillä saavutettavan

tässä edustaja orpo ei tyrmännyt sitä väitettä minkä kollega lintilä asiallisesti esitti

uskon että kun te kaikki olette antaneet tukea tälle esitykselle niin te saatte aikaan todellisia toimenpiteitä

elikkä kyllä tätä lakiesitystä tarpeettomasti viivyteltiin valtiovarainministeriön pöydällä jotta sdpn vaalilupaus saataisiin ajettua täällä eduskunnassa loppuun saakka

vesirakentamisen luvanvaraisuus pysyisi esityksen mukaan sinänsä samana mutta vesivoiman haitatonta lisärakentamista olemassa olevaan rakennelmaan on esitetty mahdolliseksi ilman lupaa tietyin edellytyksin

vaikka nyt näyttää siltä että tilannekuva pikkuhiljaa hallituksella alkaa muodostua niin teiltä puuttuu kuitenkin yhteinen tahto tarvittavista keinoista

esitetyt periaatepäätökset lisäydinvoiman rakentamiseksi fennovoimalle ja teollisuuden voimalle sekä loppusijoituspaikan laajentamiseksi posivalle ovat perusteltuja

valiokunta toteaa että mpkn toiminta on erittäin kustannustehokasta ja pitää hyvänä että puolustusvoimat hyödyntää yhdistyksen organisoimaa koulutusta

sen sanon myönteisenä asiana että on hyvä että hallituksessa luotettiin elinkeinoministeri pekkarisen käynnistämään valmistelutyöhön ja saatiin tämä päätökseen vaikka silloin edellisessä hallituksessa valitettavasti kokoomus vastusti tätä esitystä

hallituksen esitys parantaisi selkeästi kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa omaan ympäristöönsä

tämä hallituksen toiminta on ollut jo kohta pari vuotta odottelua

esityksessä on huomioitu muun muassa luonnontilaisten purojen säilyminen aiempaa paremmin

yksityiskohtaisista perusteluista nostan vain yhden kysymyksen esille ja se liittyy tähän hätävarjelukysymykseen

lisäksi on hyvä että veden ottamista koskevaa etuusjärjestystä ehdotetaan tarkistettavaksi siten että paikallisten vedenottamistarpeiden ensisijaisuus korostuu

hallituksen tekemää ratkaisua tukevat myös huoltovarmuus teollisuuden ja kotitalouksien kohtuuhintainen sähkönsaanti sekä sähkömarkkinoiden kilpailun lisääminen

me haluamme ja pidämme tärkeänä että syntyy maltillinen työmarkkinaratkaisu

puhemies

me saamme aikaan kasvua investoinneilla esimerkiksi puheenjohtajan esittämä infra oyn perustaminen ja saamme julkiseen sektoriin tehokkuutta tietotekniikan hyödyntämisellä byrokratian purkamisella ja julkisen sektorin tehtävien karsimisella

hallintovaliokunta pitää ongelmallisena poliisin hätävarjeluoikeuden eriyttämistä muiden viranomaisten ja kansalaisten hätävarjeluoikeudesta liittämällä poliisin hätävarjeluoikeuden virkavastuun yhteyteen

arvostettu kollega seppo kääriäinen kommentoi hiljattain että tämä putin jupakka murentaa poliisia kohtaan tunnettua arvostusta

kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa vedenottamon suoja alueen perustamiseen parannettaisiin

aikataulun tiukkuudesta huolimatta meillä on ollut olemassa kaikki tieto mitä päätöksentekoon tarvitaan

tämä kertoo sen että päivässäkin saadaan laki lähes voimaan jos tahtoa on myöskin muissa asioissa

meillähän on poliisin arvostus ollut erittäin korkealla tasolla mikä on ollut hyvä asia ja tärkeä asia mutta nyt viime vuosina on vähän liikaa tullut sellaisia uutisointeja joissa erilaiset tietovuodot ja poliisissa olevat ei positiiviset asiat ovat tulleet julkisuuteen

näillä kommenteilla hallinto ja turvallisuusjaosto omalta osaltaan käsitteli tämän pääluokan

jotkut ovat arvioineet että onko joistakin poliiseista tullut median asiakkaita ja tämän asiakkuussuhteen perusteella sitten näitä tietoja liikkuu väärään suuntaan

toinen merkittävä muutosehdotus on vesitaloushankkeen luvanvaraisuutta koskevan sääntelyn selkiyttäminen purkamalla vesilain kieltokeskeisyys siten että nykyiset yleiskiellot muotoillaan entistä selvemmin lupakynnyksiksi

hallituksen tekemät energiaratkaisut energiatehokkuuden edistämiseksi uusiutuvien energialähteitten lisäämiseksi sekä lisäydinvoiman rakentamiseksi nojaavat eduskunnan vuosi sitten hyväksymän ilmasto ja energiastrategian linjauksiin

eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan poliisimiehen hätävarjelua koskevien säännösten toimivuutta ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön

mitä toimenpiteitä hallituksessa ja ministerin toimessa on suunniteltu jotta nämä erittäin haitalliset vakavat tietovuodot pystytään selvittämään ja saamaan kuriin ja järjestykseen ja tällä tavalla poliisin korkea arvostus ylläpidettyä

siinä sitoudutaan päästöjen vähentämiseen kotimaisuuteen ja omavaraisuuteen sekä teknologian työllisyyden ja talouskasvun edistämiseen

niitä on joulumenetelmäni että asian käsittely tässä vaiheessa keskeytyä suuren valiokunnan kokousta varten jo päästä uudelleen keskustelua luku sitten perustuslaki valiokunnan puheenjohtaja sasin esitteli kuivurin

pitää sanoa kiitos vihdoinkin mutta pitää myös sanoa kritiikki siitä että kun me olemme täällä oppositiossa monta kertaa peränneet hallitukselta nopeita toimia niin te olette kohta parisen vuotta käyttäneet aikaa valmisteluun ja selvityksiin ja kompromisseihin

erityisen hyvänä edistysaskeleena pidän ehdotusta jonka mukaan tuomioistuimen tulee pyytää valtioneuvoston lausunto sen käsittelyssä olevan vesihankkeen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä

me näemme että uusiutuvien luonnonvarojen biotalouden hyödyntäminen tuo nopeimmin uusia työpaikkoja koko maahan mutta se edellyttää sitä että meillä muuttuu suunta yhteiskuntapolitiikassa keskittämispolitiikasta hajautettuun politiikkaan ja koko maan voimavarojen hyödyntämiseen

keskustajohtoisen hallituksen johdolla suomi on ensimmäisenä tekemässä päätöksiä joilla todenteolla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta

kun kuuntelin edustaja uotilan puheenvuoroa niin kyllä jäi käsitys että hallituksen sisällä nämä mittasuhdenäkemyserot ovat valtavat

tämä lausunto valmisteltaisiin valtioneuvoston työjärjestyksen mukaan eli silloin kun kysymyksessä olisi energiahanke valmistelijana toimisi työ ja elinkeinoministeriö ja lopullisen päätöksen tekisi valtioneuvoston yleisistunto mikä merkitsee sitä että päätös olisi yhtenäinen valtioneuvoston kanta ei niin että eri ministeriöillä olisi lopputulemassa erillinen kanta vaan olisi yksi valtioneuvoston kanta

edellinen eduskunta hyväksyi laajan energiapaketin joka sisälsi kaksi ydinvoimalupaa ja merkittävän lisäystavoitteen kotimaisen energian osalta

tähän liittyen me esittelimme eilen kuuden kohdan kokonaisohjelman jonka tavoitteena on työllistämisen ja työllistymisen edellytysten parantaminen koulutuksen saatavuuden turvaaminen koko maassa liikenne ja muitten investointien tekeminen koko maahan lähipalveluitten turvaaminen koko maassa kuntien ja maakuntien oman päätöksenteon vahvistaminen ja erilaisten kokeilujen aloittaminen

mutta kyllä me tarvitsemme suomeen tällaisen kasvuohjelman jossa ihan radikaalilla tavalla parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä viennin mahdollisuuksia ja sitä että suomi ei ajaudu kreikan tielle mitä nyt ollaan pahasti kulkemassa tämän kovan ylivelkaantumisen seurauksena

tämä ilmeisesti ennakoi sitä että tämä kuntien tehtävien karsiminenkin on jäämässä uudelle hallitukselle uudelle eduskunnalle ja tämä hallitus kykenee tekemään vain periaatteellisia päätöksiä ainakin sen keskustelun pohjalta mitä tässä salissa on käyty

ratkaisulla kohennettaisiin myös sähkön hankinnan omavaraisuutta korvaamalla merkittävä osa tuontisähköstä omalla tuotannolla

toivottavasti myöskin sdpn puolella tiedostetaan se että nyt todellakaan ei ole vain kompromissien aika vaan nyt on sellaisten päätösten aika joilla suomi nousee

eli siitä tulee jatkoa tähän työurapakettiin

kysyn valtiovarainministeriltä

oletteko te samaa mieltä keskustan kanssa siitä että me tarvitsemme koko suomen voimavarat käyttöön vai oletteko te edelleen kokoomusjohtoisen keskittämispolitiikan jonka ongelmat näkyvät kaupunkien ja maaseudun arjessa takuumiehenä

mielestäni on myös hyvä että esityksen mukaan vesivoimahankkeita ei voida enää tyrmätä suoraan ehdottoman luvanmyöntämisestesäännön perusteella vaan lupaharkintaa suoritettaessa lupaviranomaisen tulee aina suorittaa intressivertailu

onko todella niin että te teette tällaisen periaateohjelman joka sitten jatkuu ja toteutetaan seuraavan hallituksen toimesta kun ei tällä hallituskoalitiolla näytä olevan edellytyksiä tehdä konkreettisia ratkaisuja

kysyn

mikä on hallituksen kanta ja linja

kaikella ystävyydellä edustaja uotila mutta kyllä te kerroitte tämän nyt kaikille suomen kansalle ja tälle eduskunnalle että ei siitä mitään tule

tehdyt energiaratkaisut on nähtävä kokonaisuutena johon kuuluu energiatehokkuus uusiutuvan energian lisääminen sekä mahdollisuus lisäydinvoiman rakentamiseen

mielestäni tämän vesilakiuudistuksen tärkeä periaatteellinen linjaus on että jatkossa yhteiskunnan kokonaisetua tarkastellaan aiempaa laajemmin

siksi on tärkeää että me teemme kaiken voitavamme voimaloiden turvallisuuden varmistamiseksi

meillä oli juuri päätettävänä lupaviranomaisilla tämä kaasuputkihanke ja siinähän poliitikkoja asetettiin aika hankalaan saumaan kun oikeastaan mitään ei olisi saanut sanoa jotta ei vaikuttaisi hankkeeseen

on otettava huomioon laitoksen omat ja kansainväliset käyttökokemukset turvallisuustutkimuksen tulokset sekä teknologian kehittymisen tuomat mahdollisuudet

valiokuntien erityisesti talousvaliokunnan tulee kuitenkin linjata tätä yhteiskunnan kokonaisetuperustetta hivenen täsmällisemmin

siksi on tärkeä että jokaisella ydinvoimayhtiöllä suomessa on mahdollisuus saada parasta asiantuntemusta ja että ydinvoiman osaamisen taso säilytetään suomessa korkeana

itse näen että siinä painoarvo nousee vesivoiman merkityksellä säätövoimana ja puhtaana energialähteenä

lisäksi on aluetalousvaikutukset työllisyysvaikutukset ja tulvansuojelukysymykset jotka ovat myös erityisen isoja ja merkittäviä ongelmakysymyksiä eräissä pohjoisen maakunnissa

kaikella ystävyydellä ministeri rinne lukekaa vielä se ohjelma uudelleen koska se tähtää juuri siihen että sen ohjelman toteuttamisella me saamme suomeen uusia työpaikkoja talouden kasvua vahvistettua ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa turvattua

täällä politiikan molemmilla laidoilla mielipiteet kohtaavat myöskin kotimaisen omistajuuden osalta

suunniteltujen ydinvoimalahankkeiden järkevää toteuttamista tukee eduskunnan talousvaliokunnan erinomainen mietintö ja siihen sisältyvät neljä lausumaa jotka sisältävät kannanotot ydinvahinkoturvan parantamisesta fennovoiman ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun toteuttamisesta kansallisena ratkaisuna yhdessä posivan ja sen omistajien kanssa uusiutuvan energiapaketin ripeästä toteuttamisesta sekä suomalaisen työvoiman osaamisen ja yritysten hyödyntämisestä ydinvoimahankkeessa

edustaja jaskari käytti erittäin hyvän puheenvuoron ja olen itse samaa mieltä siitä samoin kuin mustajärven kanssa ja kärnän kanssa että meillä on mahdollisuus rakentaa erittäin merkittävä teollinen toimiala tästä kaivosteollisuudesta ja näin pitääkin tehdä

näillä muutamilla havainnoilla on syytä tukea tätä vesilakiesitystä olettaen että valiokunnassa vielä tiettyjä täsmennyksiä aikaansaadaan

suomessa on liikaa keskusteltu viime vuosina vastakkainasettelusta kaupunkien ja maaseudun sekä pääkaupungin ja muun suomen välillä

mutta samassa kuulemisessa tuli esille vähän sama asia minkä edustaja peltonen nosti esille tämä sosiaaliturva asia elikkä taiteilija apurahat vähentävät suoraan esimerkiksi takuueläkkeen määrää

on valitettavaa että hallitus epäonnistuu tärkeimmissä talouspolitiikan tavoitteissa eli työttömyyskysymyksessä velkaantumiskysymyksessä ja kestävyysvajeen osalta